välikysymyksestä saa sellaisen käsityksen että keskustan mielestä pienissä kunnissa lähipalvelut toimivat ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvät ja suurissa kunnissa lähipalvelut eivät toimi ja kansalaiset ovat passiivisia

tuloerojen kaventuminen on tärkeää terveyserojenkin kaventumisen näkökulmasta sillä tutkimusten mukaan sosioekonomiset erot selittävät sairastavuutta huomattavan paljon

kunnat ovat lisäksi karsineet ennalta ehkäiseviä terveyttä edistäviä kuntouttavia toimintoja ja näiden ei lakisääteisten toimintojen karsiminen on satuttanut eniten vähävaraisia kuntalaisia

voin todeta että joskus huonommin resursoidussa työyhteisössä jossa on ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö on paremmin toteutettua kuntouttavaa hoitotyötä kuin paremmin resursoidussa työyhteisössä jossa on osaamisen puutteita

valmistellessani tätä puheenvuoroa listasin hallituksen tekemiä päätöksiä jotka ovat tähdänneet köyhyyden ja eriarvoistumisen vähentymiseen

keskustan viime hallituskaudella ajama paras hanke lähtee samasta ajatuksesta

paras hankkeen lähtökohtana oleva kuntien yhteistyömalli ei kuitenkaan ole kaikilta osin toimiva ja riittävä tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin

valitettavasti heikko taloudellinen tilanne ja työttömyys ovat lisääntyneet niin paljon että näiden toimenpiteiden vaikutukset eivät ole olleet niin nopeita kuin olisimme toivoneet

kuitenkin pitkästä myönteisten päätösten listasta haluan mainita esimerkiksi perusturvan työttömyysturvan työmarkkinatuen toimeentulotuen ja asumistuen korotukset jotka osaltaan ovat olleet merkittäviä päätöksiä

mielestäni jatkossa olisikin syytä pohtia voisiko oppilashuoltoon tai muuten koulun toimintaan sisällyttää enemmän vanhempien parissa tehtävää työtä

tämä johtuu useista eri syistä esimerkiksi diagnoosin viivästymisestä ja sen johdosta asianmukaisen lääketieteellisen hoidon laiminlyönnistä sairauksien alkuvaiheessa mutta kuntouttavan hoidon puutteet ovat yksi keskeisimpiä osatekijöitä

syynä siihen on muun muassa ollut se että pieniin kuntiin ei lisääntyneestä toimijoiden välisestä yhteistyöstä huolimatta ole saatu pätevää henkilöstöä ja lääkäripulan takia monissa kunnissa on jouduttu terveyspalvelujen yksityistämisen tielle

arvoisa puhemies

olen huolissani sektoritutkimuslaitoksen määrärahojen leikkaamisesta koska erityisesti näin suuren yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aikana olisi äärettömän tärkeää tehdä kunnollista tutkimus ja selvitystyötä ja tässä työssä tutkimuslaitosten rooli on merkittävä

arvoisa puhemies

ja nyt sitten varsinaiseen puheeseen

kyllä nuorisotakuukin on merkittävä uudistus

kirjoittaessani pari vuotta sitten viimeisintä oppikirjaani sosiaali ja terveysalan vuorovaikutustaidoista tein laajan tutkimuskatsauksen vanhusten hoitotyöstä ja erityisesti asiakkaan ja työntekijän kohtaamisesta

kysynkin ministeri kiurulta miten hänen mielestään tätä vanhempien ohjausta ja tukea voisi koulussa lisätä

arvoisa puhemies

lisäksi kuntakokeilu on monessa kunnassa toiminut hyvin pyrittäessä työllistämään pitkä aikaistyöttömiä mutta kunnat ovat hyvin eri tavoin hyödyntäneet kuntakokeilun tarjoamia mahdollisuuksia

lääketieteen puolella on jo aiemmin luotu niin sanottuja käypä hoito suosituksia joiden taustalla on tutkimusnäyttö mutta terveydenhuollon vaikuttavuuteen ja kustannuksiin vaikuttavat kuitenkin muidenkin ammattiryhmien työkäytännöt

esimerkiksi suuret yksityislääkärifirmat voivat luvata työntekijöilleen urakehityksen kannalta mielekkäitä tehtäviä ja hallittua työaikaa ja sen takia lääkärit ovat paenneet yksityisiin firmoihin

sitä vastoin kritiikki siitä että uudistus heikentäisi lähipalveluita on epäasiallista kansalaisten pelottelua

olen todella pahoillani tästä pelottelusta sillä kyllä rehellisyyden nimissä pitäisi kaikkien myöntää ettei tämä hallintorakenteiden muutos vaikuta lähipalveluiden toteuttamiseen muutoin kuin siltä osin että suurempien hartioiden varassa voidaan lähipalveluitakin kehittää ja uudistaa paremmin

jo tehtyjä tai ensi vuonna käynnistyviä merkittäviä työttömyyden ja köyhyyden vähentämiseen tähtääviä uudistuksia ovat muun muassa nuorten aikuisten osaamisohjelma opintotuen indeksiin sitominen työvoimanpalvelukeskustoiminnan laajeneminen koko maahan sekä ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn helpottaminen

olenkin erittäin iloinen siitä että hoitotyön tutkimussäätiö sai rahoitusta jonka avulla se voi laajentaa toimintaansa

siellä tehdään erittäin arvokasta työtä tutkimusnäyttöön perustuvan kustannustehokkaan laadukkaan ja myös vaikuttavan hoidon hoitosuositusten luomiseksi ja käytäntöön jalkauttamiseksi

nuorina aikuisina lama ajan lapsista ja nuorista viidesosa kärsi mielenterveysongelmista lähes neljäsosa oli toimeentulotuen asiakkaita ja yli neljäsosa oli joutunut tavalla tai toisella oikeuslaitoksen kanssa tekemisiin

sosiaali ja terveydenhuollon lähipalveluita voidaan toki järjestää myös monella tavalla esimerkiksi palvelubusseja käyttämällä ja etälääketiedettä hyödyntäen

myös peruskoulun kehittämiseen ja luokkakokojen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä uusi oppilashuoltolaki edistävät lasten ja nuorten tasa arvoisten oppimisedellytysten mahdollisuuksien luomista

vaikka kunnassa perusterveydenhuoltoa kehitettäisiin miten paljon tahansa ja potilaita hoidettaisiin oikeissa paikoissa niin erikoissairaanhoidossa potilaiden vähetessä kuntayhtymässä nostetaan hintoja ja kuntien on vain pakko maksaa

muistiliiton pari vuotta sitten tekemän selvityksen mukaan suomessa on oppilaitoksia joissa voi valmistua lähihoitajaksi tai sairaanhoitajaksi niin että muistisairaiden hoitotyöstä on ollut opetusta vain muutamia tunteja

ammatillinen koulutus näyttää suojaavan monelta ongelmalta ja yleisemminkin voidaan sanoa että koulutuksella on suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä

jos perustason erikoissairaanhoito olisi riittävän suurien peruskuntien vastuulla voitaisiin eheät hoitoketjut järjestää paremmin ja kustannukset saataisiin kuriin

toimintatapoja kehittämällä tehdään perustasoa myös houkuttelevaksi työpaikaksi ammattilaisille

muistisairaan ihmisen kohtaaminen vaatii erittäin paljon erityisosaamista

lapsuudenaikainen pitkäkestoinen köyhyys altistaa lähes kaikille tutkituille hyvinvointiongelmille kuten koulupudokkuulle mielenterveyshäiriöille toimeentulotukiasiakkuuksille rikollisuudelle työkyvyttömyydelle kodin ulkopuolisille sijoituksille ja työttömyydelle

ennalta ehkäisevien sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden on aina oltava ensisijaisia ja tähän sosiaalihuoltolaki ohjaa nyt kuntia

arvoisa puhemies

eräs toimiva ja keskeinen kriteeri voisi olla esimerkiksi huoltosuhde jolloin ikääntyvien kuntien erityispiirteet tulevat riittävästi huomioiduiksi

viime talvena muistiliittoon tuli surullinen viesti omaiselta

mielestäni on suuri vääryys että suomessa on tällä hetkellä kansaneläkkeellä olevia ikäihmisiä jotka joutuvat todellakin tinkimään jopa lääkkeistä ja ruuasta

hallituksen päätökset kasvattaa ryhmäkokoja päiväkodeissa ja kouluissa tarkoittaa sitä että lasten mahdollisuudet saada henkilökohtaista tukea myös muilta aikuisilta heikkenevät

eräs järkevä innovaatio jota jo nyt tiedän tällä hetkellä joissakin pitkien etäisyyksien kunnissa käytettävän on tekniikan hyödyntäminen erikoislääkäripalveluissa

potilas on sairaanhoitajan kanssa omassa kodissaan tai palvelutalossa ja erikoislääkärin vastaanotto tapahtuu videoyhteyden avulla

leikkaukset ovat kohdistuneet ja kohdistuvat erityisen paljon niihin jotka ovat nykyisin juuri ja juuri köyhyysrajan yläpuolella ja viimesijaisen sosiaaliturvan ulkopuolella

leikkausten myötä yhä useammat ihmiset ajautuvat köyhyyteen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa kuntarakenneuudistus on kuitenkin nähtävä mahdollisuutena järjestää lähipalveluita kaikille kansalaisille myöskin tulevaisuudessa

lisäksi tämän niin sanotun nao ohjelman tehokkuus perustui osittain siihen että opinnot oli suunniteltu vastaamaan juuri nuorten aikuisten erityistarpeisiin

muutokseen liittyvästä ahdistuksesta huolimatta asioista pitäisi pystyä keskustelemaan asiallisesti ilman että luodaan turhia kansalaisia tai kuntien työntekijöitä pelottavia mörköjä

kaikki nämä toimenpiteet ovat vastoin hallituksen kärkihankkeita joiden tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää

arvoisa puhemies

erityisen myönteistä on kuten edustajat salonen ja tolvanenkin täällä totesivat uhrin aseman parantaminen oikeusprosessin aikana muun muassa nimeämällä uhrille avustaja ja sitten myöskin tukihenkilö

hallituksen paljon mainostama yhteisötakuu ei tuo mitään apua vailla ammatillista tutkintoa olevien nuorten aikuisten eikä vastavalmistuneiden nuorten tilanteeseen

jos tämä on hallituksen käsitys siitä mikä on tulevaisuuden rakentamista seuraaville sukupolville niin

tästä tukihenkilöstä kysyisin ministeriltä

mikä tukihenkilön rooli olisi tämän prosessin aikana

arvoisa herra puhemies

haluan nostaa tässä puheenvuorossani esille ainoastaan pari seikkaa joiden toteutuminen on palveluja tarvitsevien kansalaisten kannalta tärkeää ja jotka samalla pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna tulevat säästämään yhteiskunnan kustannuksia ja vähentämään tulevaisuuden kestävyysvajetta

arvoisa puhemies

esimerkiksi pitkäaikaissairaudet ja vakavat mielenterveysongelmat ovat alemmissa koulutus ja sosiaaliryhmissä huomattavasti yleisempiä kuin ylemmissä sosiaaliryhmissä

nyt tehtyjen päätösten avulla muun muassa nostetaan oppivelvollisuusikää luodaan työmahdollisuuksia pidennetään työuria puretaan kannustinloukkuja jatketaan sosiaaliturvatyön uudistuksia tehostetaan harmaan talouden kitkemistä ja vähennetään kuntien velvoitteita ja parannetaan näin kuntien mahdollisuuksia järjestää palveluita

esimerkiksi kelpoisuusehtojen tarkistaminen tarkoittaa että sairaanhoitajille fysioterapeuteille suuhygienisteille ja sosionomeille ohjataan entistä enemmän nykyisin lääkäreille hammaslääkäreille ja sosiaalityöntekijöille kuuluvia tehtäviä

esimerkiksi sepelvaltimotaudin ohitusleikkauksia pallolaajennuksia ja kaihileikkauksia tehdään tarve huomioon ot taen enemmän suurituloisille kuin pienituloisille

pitkäaikaissairauksien hoito tulee tällä hetkellä yhteiskunnalle kalliiksi

yhteiskunnallamme ei ole varaa jatkaa tätä kehityssuuntaa

tarkoitus on nopeuttaa ikälaissakin olevan määräyksen täytäntöönpanoa siitä että ikäihmistä saa hoitaa laitoshoidossa vain jos siihen on lääketieteelliset tai muut pätevät perusteet

tämä kielteinen kehityssuunta on mahdollista muuttaa vain julkista terveydenhuoltoa ja erityisesti perusterveydenhuoltoa kehittämällä sekä eheitä palveluketjuja rakentamalla

tällä hetkellä laitoshoidon yksiköissä hoidetaan esimerkiksi muistisairautta sairastavia henkilöitä vaikka muistisairaus ei ole pätevä peruste hoitaa ihmistä laitoksessa

vähävaraisten kansalaisten palvelujen käytön näkökulmasta tärkeää on myös se että asiakasmaksujärjestelmän kehittämistä jatketaan siten että tämänhetkisiä erillisiä maksukattoja yhdistetään ja uudistetaan siten etteivät sosiaali ja terveydenhuollon maksut muodostu kenellekään palveluiden käytön esteeksi

missään muussa euroopan maassa ei muistisairautta sairastavia hoideta laitoksissa niin paljon kuin suomessa